arvoisa puhemies

digitalisaatiossa on kyse laajasta muutoksesta jossa tietoyhteiskunta ja mediataidot muodostuvat yhteiskunnassa toimimisen edellytyksiksi kansalaistaidoksi

arvoisa puhemies

ydinvoimakeskustelun yhteydessä on väitetty että uudet teknologiat vähentäisivät ja tasoittaisivat sähkön tarvetta eikä ydinvoimaa siksi tarvittaisi

aivan olennaista onkin miettiä millä keinoin saamme tavalliset suomalaiset parhaiten hyödyntämään tietotekniikan luomia mahdollisuuksia

myös internetin käytön huomattava lisääntyminen perinteistä mediaa haastavien palvelujen kehittyminen ja kaiken tiedonvälityksen nopeutuminen ja sen vaatimusten tiukentuminen haastavat alaa

vaikka oppilaiden ja opiskelijoiden tietotekninen osaaminen on jo kohtuullisella tasolla on monipuolisessa opiskelukäytössä ja työelämävalmiuksissa ja vastuullisessa vuorovaikutuksessa edelleen kehitettävää

selonteon yhteisenä tavoitteena on turvata muuttuvassa toimintakentässä kotimaisen sähköisen median toimintaedellytyksiä ja ylläpitää laadukasta monipuolista ja moniarvoista televisio ja radiotarjontaa

kun tavoitellaan toimivaa tietoyhteiskuntaa tulevilla opettajilla on oltava hyvät tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä mediakasvatuksen tiedot ja taidot koulutuksesta valmistuessaan

tavoitteena on myös arvioida tulevaisuuden sääntelytarpeita sekä kuluttajakäyttäytymisen alan markkinakehityksen että teknisen kehityksen näkökulmasta

sillä on mahdollisuus korvata saastuttavia fossiilisia polttoaineita jotka ovat merkittävimpiä ilmastonmuutoksen vauhdittajia

erittäin kannatettavana on myös pidettävä sivistysvaliokunnan tavoin tavoitetta digitaalisten oppimateriaalien arvonlisäverokohtelun muuttamisesta vastaamaan painettujen materiaalien verokohtelua

on totta ettei ydinvoiman käyttö ole ongelmatonta

sivistysvaliokunnan mukaan selonteko on hyvistä tavoitteista huolimatta varsin teknologiapainotteinen

sähköisen materiaalin hinta on aivan oleellinen asia kun tavoitellaan yhteiskunnan kattavaa digitalisoitumista ja tasa arvoisia mahdollisuuksia tietotekniikan käyttöön

ydinvoiman periaatepäätökset merkitsevät vakaata luotettavaa energianlähdettä jota suomalainen hyvinvointiyhteiskunta todella tarvitsee

lisäksi ohjelmassa mainitaan kulttuuriyrittäjyyden ja luovien alojen työpaikkojen syntymisen tukeminen sekä kulttuuriviennin ja luovien alojen markkinointiosaamisen edistäminen

arvoisa puhemies

liikenne ja viestintävaliokunta on pääosin tyytyväinen hallituksen selontekoon suomen digitaaliseksi agendaksi tälle vuosikymmenelle

sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä että yleisradio oyn rahoitusuudistuksen tuottama kasvava taloudellinen liikkumavara suunnataan lisääntyvässä määrin kotimaisen sisällön ja ohjelmien hankkimiseen

haluan lopuksi kiittää ministeri lindeniä joka on selonteon toteutuksessa ymmärtänyt kaikkein tärkeimmän

tieto ja viestintäteknologian käyttö ei ole itseisarvo vaan väline paitsi tiedon saantiin ja käsittelyyn myös hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäämiseen

tämän pohjalle on hyvä yhdessä rakentaa entistä osaavampaa suomea

nostan esiin sivistysvaliokunnan mietinnöstä ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset ja niihin sisällytettävät opiskelijoiden liikunta ja hyvinvointipalveluita koskevat selvitykset

meidän päättäjien niin ylessä kuin täällä eduskunnassakin on huolehdittava siitä että kotimaiset tekijät todella saavat riittävän korvauksen tekemästään työstä

korkeakouluopiskelu on yksi nivelvaihe liikunnallisen elämäntavan edistämisessä ja opiskeluaikaisten liikuntatottumusten edistäminen on oleellista fyysisesti kestävämmän ja paremmin voivan yhteiskunnan rakentamisessa

tällä hetkellä tutkitusti joka neljäs ammattikorkeakouluopiskelija kertoo harrastavansa vain vähän liikuntaa ja joka kymmenes opiskelija ei omien sanojensa mukaan liiku ollenkaan

ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ythsn tuoreen tutkimuksen mukaan opiskelijoiden ylipaino psyykkinen oireilu ja niska ja hartiavaivat ovat kehittyneet opiskelijoiden kansantaudeiksi

arvoisa puhemies

sivistysvaliokunta pitää tärkeänä että ammattikorkeakoulujen liikuntapalvelut ovat vähintään näiden suositusten mukaiset ja edellyttää näin ollen jokaista ammattikorkeakoulua järjestämään liikuntapalvelut myös käytännössä toimiviksi

arvoisa puhemies

kun puhutaan perhepolitiikasta puhutaan lähestulkoon pääsääntöisesti palkansaajan näkökulmasta

on myös muistettava että opiskelijoiden lisäksi panostetaan samalla ammattikorkeakouluissa työskentelevien työhyvinvointiin

opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta olisi myös yths kokeilua jatkettava ja yths olisi saatava kaikkien yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevien käyttöön

arvoisa puhemies

yrittäjänaisten keskusliitto on ottanut napakasti kantaa asiaan ehdottaen että vanhemmuuden kustannukset siirretään pois tupopöydästä sosiaali ja perhepolitiikkaan jolloin ne olisivat eduskunnan päätösvallassa tukevammin

kun toimilupahakemuksissa luvataan kymmenen kaunista ja yhdeksän hyvää on näiden tosiasiallista toteuttamista myös seurattava

minua kiinnostaisi jossain vaiheessa kuulla mikä on ministereiden kanta tähän yrittäjänaisten keskusliiton ehdotukseen

päästäisiin eteenpäin

on hyvä myös huomioida että korkeakoulujen liikuntapalvelut eivät ole pelkkää maksutonta lisäpalvelua vaan korkeakoululiikunnan nykyinen selkeä malli pitää sisällään sekä subventoidun osan että käyttäjän itse maksaman palvelun käyttömaksun

nykyisessä taloudellisessa tilanteessa olisi kohtuutonta vaatia lainkirjausta liikuntapalveluiden toteuttamisesta ja siten lisätä ammattikorkeakouluille uusia lakisääteisiä velvoitteita

oikea tapa onkin hallituksen esityksen mukaisesti edellyttää toimilupahakemuksissa selvitystä liikuntapalveluiden toteuttamisesta

arvoisa puhemies

nuorten ikäluokkien heikkenevä kunto ja lisääntyneet terveysongelmat ovat merkki siitä että elämäntavat ovat viime vuosina muuttuneet fyysisen toimintakyvyn kannalta epäsuotuisaan suuntaan

selonteon esittelypuheenvuorossa nostettiin esiin itämeri älykkään liikenteen väylänä pilottialueena jossa tavarat ja henkilöt kulkevat sujuvasti ja turvallisesti

väistämättä kuitenkin nousee mieleeni suomen aluevesillä pakollinen aluspalvelujärjestelmä niin sanottu vts joka on muun muassa sensoreidensa osalta tullut niin sanotusti tiensä päähän ja kaipaisikin kipeästi ajantasaistamista

erinomaista on että nyt käsiteltävässä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa on sovittu liikunnan vahvistamisesta perusopetuksessa

linjaus on oikeansuuntainen

myös toisen asteen koulutuksessa liikunnan asemaan on mielestäni kiinnitettävä huomiota

mikäli me päästämme merenkulun ohjausjärjestelmän rapistumaan emme todellakaan mielestäni voi puhua älykkäästä liikenteestä sujuvasta ja turvallisesta liikenteestä itämerellä

esimerkiksi lukiossa kurssimuotoisuuden aiheuttamana haasteena on jatkuvan ja säännöllisen liikunnan turvaaminen

näin ollen toivonkin että tämä yksityiskohta mielestäni erittäin tärkeä sellainen otetaan jatkossa huomioon ja sille ennen kaikkea pystytään ohjaamaan ne tarvittavat eurot jotta meriturvallisuus ylipäätänsä voisi toteutua

pelkästään liikuntatunneilla tapahtuvaa liikkumista lisäämällä ei pystytä korjaamaan tätä negatiivista kehitystä joka alkaa näkyä valitettavasti jo usein viimeistään yläkouluikäisillä

me tarvitsemme koko koulun liikunnallistamista joka kattaa paitsi liikuntatunnit myös koulumatkat välituntiliikunnan liikuntaa yleisesti tukevan kouluympäristön sekä erilaisen kerhotoiminnan

tässä tärkeinä keinoina on liikkuva koulu hanke ja siitä saatavat hyvät käytännöt ja niiden valtavirtaistaminen sekä koulujen kerhotoiminnan vakinaistaminen

tässä muutamia asioita jotka mielestäni pitää toteuttaa

arvoisa puhemies

liikkumattomuuden vaikutusta ja merkitystä paitsi yksilölle itselleen niin myös suomalaiselle yhteiskunnalle muun muassa taloudelle ja työelämälle mielestäni ei edelleenkään oteta eri hallinnonaloilla riittävän vakavasti huomioon

alusliikenne itämerellä on monen hallinnonalan asia

johtopäätöksenä tästä meriliikenteen turvallisuuteen tulisi panostaa entistä enemmän ja näin tietysti tullaan tekemäänkin selvitystyöt ovat käynnissä

tosiasia on kuitenkin se että pieni säästö liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalla voi aiheuttaa ympäristöministeriön hallinnonalalla isot kustannukset

osa on vanhentunut ja tullut näin ollen tiensä päähän

kuinka paljon pystytte vaikuttamaan ja haluatte vaikuttaa siihen että tällainen pieni yksityiskohta saataisiin kuntoon

arvoisa puhemies

ihmiskauppaongelma on todellinen

ilmiön todellisesta laajuudesta on kuitenkin vaikea saada tarkkaa kuvaa sillä järjestelmällistä ja vertailukelpoista tiedonkeruuta alalta ei ole

kokoomus on ollut aktiivisesti mukana ihmiskaupan vastaisessa työssä

yksi keskeisimmistä tavoista on ollut vaikuttaminen itämeriparlamentaarikkojen kautta

tämä on aihe josta harvemmin puhutaan mutta joka on yksi nopeimmin kasvavista rikostyypeistä ei ainoastaan itämeren alueella ja euroopassa vaan myös maailmanlaajuisesti

perusteellisen työn päätteeksi saimme ihmiskauppatyöryhmässämme laadittua kaikkien itämeren maiden päättäjille teesit joissa heitä ja meitä kehotettiin ryhtymään systemaattisiin poikkihallinnollisiin ja tehokkaisiin toimiin ihmiskaupan kitkemiseksi olosuhteista riippumatta

asian vakava luonne tuli ilmi siinä että työryhmässämme ihmiskaupan vastaisista suosituksista vallitsi yksimielisyys yli maiden ja alueiden rajojen sekä eri poliittisten puolueiden välillä

tekniikka tosiaan kehittyy kovaa vauhtia ja myös lainsäädännön pitäisi pyrkiä näin tekemään ja siinä mielessä mielestäni tämä on erittäin hyvä esitys

ei kuitenkaan riitä että ongelman käsittely jätetään kansainvälisten toimielinten huoleksi sillä ongelma on paitsi kansainvälinen myös ehdottomasti paikallinen

lakivaliokunta on pitänyt perusteltuna että tämänkaltainen häirintä josta nyt keskustelemme ja sen merkittävyys tulee selvittää sopivassa asiayhteydessä ja arvioida onko lainsäädännön suojaa tarpeen laajentaa

siksi olin tyytyväinen että ihmiskauppatyöryhmämme toimenpide ehdotukset on otettu myös suomen ihmiskauppalainsäädännön kehittämisen pohjaksi

odotan toiveikkaana että löydämme oikeat työkalut myös jatkotyössä tämän inhimillisesti järkyttävän tilanteen korjaamiseksi ja voimme suomessa ja suomena näyttää mallia itämeren maiden sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa

hyvä näin tämä täydennys on todellakin kannatettava

ministeri brax erittäin hyvin toi esiin niitä seikkoja minkä takia joidenkin ihmisten on tarpeellista pitää se kännykkä aina auki

ukkolan näkemykseen tässä asiassa tulee niin ei todellakaan mielestäni voi olla niin että on uhrin tehtävä tekstiviestien vastaanottajan tehtävä ryhtyä tehotoimiin silloin kun hän haluaa itsensä ja kotinsa suojata tällaisilta viesteiltä

sen sijaan tämä tiukka rajaus aikaan ja paikkaan ja se sidonnaisuus itseäni hieman myös arveluttaa tosin tunnustan että en ole syventynyt tähän niin tarkasti

ja tietysti toivon että valiokunta käsittelyssään sitten pureutuu myös tähän ja tälle rajaukselle sitten mahdollisesti löytyy selvennys

arvoisa puhemies

ensinnäkin hallitusohjelma on se paikka jossa toivon tulevan jälleen voimakkaita vahvoja kirjauksia siitä että liikunta liikkumattomuus otetaan vakavasti se sisällytetään eri politiikkaohjelmiin ja pystytään luomaan myös sellainen ohjelma on se sitten nimeltään mikä tahansa vaikka liikuntapoliittinen selonteko joka sitoo eduskunnan keskustelemaan valiokuntien kautta liikunnasta urheilusta mutta myös ohjelma jonka edistymistä seurataan ja jonka pariin palataan koska on äärimmäisen tärkeää toimia näin

globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun ja siksi olisi ensiarvoisen tärkeää että pikaisesti saadaan niin sanotut kolmannet maat yhdysvallat japani venäjä kärkipäässä tosiaan mukaan tähän lentoliikenteen päästökauppajärjestelmään

suomi hävisi jakomallikantansa direktiivin valmistelussa ja joutuu nyt sitten sopeutumaan tähän kansallisille lentoyhtiöille epäedullisempaan niin sanottuun rtk malliin

päästökauppa tulee kiistatta nostamaan lentolippujen kuten myös rahdin hintaa ja vaikuttaa totta kai siten mahdollisuuksiin ylläpitää lentoliikennettä osana kattavaa liikennejärjestelmää

arvoisa puhemies

ensi syksynä valtioneuvoston kanslia opetus ja kulttuuriministeriö valtion liikuntaneuvosto valo olympiakomitea yhdessä ylen kanssa tulevat järjestämään sellaisen tilaisuuden liikunnan tiimoilta jonka aiheena on liikunta ja erityisesti liikkumattomuus

tämä on tämän tärkeän asian negatiivinen kääntöpuoli

tämä luo hyvät puitteet liikunnan ja urheilun harrastamiseen ja myös kunnille joiden tehtävänä pitkälti on muun muassa seuratoiminnan ja ylipäätänsä kansalaisten näiden olosuhteiden vaaliminen

valiokunta toisti mietinnössään talousvaliokunnan lausumaehdotuksen sääntelyn seurannasta ja tämä on ehdottoman tärkeä asia

lentoliikenteen päästökauppajärjestelmä on siis kaiken kaikkiaan tärkeä tarpeellinen edistysaskel johon sitten muut maat on saatava mukaan

tässä mietinnössä korostetaan sitä että kyseessä on myös koko valtioneuvoston asia

kuten myös mietinnössä viestitetään osa huutokaupasta kerättävistä varoista tulee käyttää muun muassa alan päästövähennyshankkeiden kulujen kattamiseen ja teknologian kehitystyöhön ilmastonmuutoksen torjumiseksi

ja tällä viittaan siihen että oikeastaan voidaan sanoa että seuratoiminta ja ohjattu liikunta voi valtakunnassa varsin hyvin

eun tasolla vaaditaan myös ponnekkaita toimenpiteitä esimerkiksi tämän single european sky hankkeen edistämiseksi

tähän me tarvitsemme kaikki hallinnonalat niin sanotusti läpäisyperiaatteella mukaan ratkaisemaan tätä ongelmaa

toinen asia mikä on noussut vahvasti esiin on tämä harrastamisen hinta ja kyllähän se totta on että harrastamisen hinta on kasvanut niin urheilussa kuin myös muussa lasten ja nuorten harrastamisessa

me vanhemmat haluamme että lapsilla esimerkiksi on osaava valmennus heillä on asiantuntijat siellä valmentamassa ja silloin monesti ollaan tietysti siinä tilanteessa että se maksaa

mutta esimerkiksi koulujen kerhotoiminta on minun mielestäni sellainen asia mistä missään nimessä ei saa nipistää

suomen tulisikin korostaa laadukasta ja työelämätarpeista lähtevää koulutusta ja sen merkitystä myös eurooppalaisella tasolla mutta nyt tässä asiakirjassa selonteossa jota nyt käsittelemme sitä ei juuri näy

myös valtioneuvoston kansalliskielistrategiassa todetaan että kielikylpykoulutus on erinomainen tapa oppia meidän molempia kansalliskieliämme

haluaisin kuitenkin kun vastausta en ole kirjalliseen kysymykseen saanut esittää nyt kysymykseni suullisesti

mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy jotta pätevien opettajien antamaa kielikylpyopetusta on pääministeri stubbin hallitusohjelman mukaisesti tarjolla koko suomessa

niin ikään olen erittäin tyytyväinen siihen että tiedonannossa nostettiin esiin ilmastonmuutoksen luomat liiketoimintamahdollisuudet suomelle

uuden ja puhtaan teknologian kehittämiseksi on jo nyt ponnisteltu ja tulee jatkossa ponnistella ja sen vientiä tulee edistää sillä käsitykseni mukaan tässä on kysymys suomen uudesta menestystekijästä näin taantuman jälkeisessä maailmassa

se antaa suuntaviivat alan yrittäjille ja selkiyttää toimintaympäristöä

pidän tärkeänä myös tätä eu maiden kantaa siitä ettei ilmastorahoitus ole pois nykyisestä kehitysyhteistyörahoituksesta

merkittävät kansainväliset raportit nimittäin puhuvat samaa kieltä siitä että mikäli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja muutoksessa ylipäätään epäonnistutaan se tekee myös tyhjäksi kaikki perinteisemmän kehitysyhteistyön panostukset